tässä kreikan kysymyksessä ja jatkossakin on tärkeää ottaa huomioon mitkä ovat suomen tämänhetkiset kokonaisvastuut tässä eurokriisin hoidossa

niitten määrähän vaihtelee ja niin päin pois mutta se on mielestäni hyvin erikoista että kunnat voivat itse päättää kuinka kauan on äänestysmahdollisuus

voi nimittäin olla että ensi alkuun hallituksen hyökkäys kuntakentällä näytti kauempaa katsottuna ennakkoluulottomalta pelirohkeudelta mutta kun tämän jo ihmejoukkueeksi monen mielessä nousseen porukan eli kataisen hallituksen pelikuvioita on katseltu jälkikäteen nauhalta onkin huomattu että sen peli perustuu vilppiin

niin kuin on tullut esille tällä on laajat heijastevaikutukset viljantuotantoon ruuantuotantoon rehupuolelle

mikäli uusia tukipyyntöjä tulee niin silloin on myös tehtävä riskiarvio eli on tehtävä arvio siitä mitkä ovat ne riskit ja niitten toteutumisen todennäköisyys

perusteita sille että yhtiö pitää pitää valtion omistuksessa on merkittävä määrä myös tämä muuntautumiskyky biotalous

hallitus lähti tosiaan tähän sote uudistukseen perusterveydenhuoltokylki edellä mutta kyllä näistä viime aikojen puheista muun muassa ministeri vapaavuoren osalta on tullut ihan toisenlaisiin johtopäätöksiin että sitä erikoissairaanhoitoa on lähdetty korostamaan

nämä olivat ne kaksi keskeistä teemaa joita perustuslakivaliokunta viime vaalikaudella korosti ja ne ovat mielestäni voimassa nytkin

niiden luulisi olevan tässä tilanteessa tärkeitä

hallitus myös linjasi että kuntauudistus ja sote uudistus kulkevat käsi kädessä

tämä hallituksen päämäärätön ja loputtomalta tuntuva laukka kohti maalia on mahdollista vain jos pelipallo on karannut jalasta jo ajat sitten

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä on nyt syytelty toisia lähinnä sosialidemokraatit ja keskusta ja selväksi on tullut että ei savua ilman tulta

nyt tullaakin siihen kysymykseen että mikäli niin kuin mahdollista ilmeisesti on te muutatte tätä sote uudistuksen keskeistä sisältöä pannaanko silloin myös kuntauudistus hyllylle

viime vaalikaudellahan täällä hyväksyttiin tämä vaalialuemalli tasauspaikkajärjestelmä jonka edustaja pekkarinen mainitsi ja sitä vaalien jälkeisillä valtiopäivillä perussuomalaiset jäivät täällä yksin sitten kannattamaan

tämä on mielestäni kyllä omiaan hämärtämään tätä tilannetta

se tieto pitää nyt saada nopeasti sinne kuntiin koska jo tällä hetkellä teidän puitelain seurauksena siellä rakennetaan kuntaliitoksia

tämän rahallisen piikin syyksi todetaan lisätalousarviossa ennakoitua suurempi asukasmäärä vastaanottokeskuksissa ja kuntapaikkojen puute turvapaikanhakijoille

minun mielestäni olisi kuitenkin hyvä puhua vastuista koska kyllä se silloin on menetettyä rahaa jos me annamme jatkossa kreikkaan evmn kautta rahaa ja kun tiedetään että nyt on ongelmia jo nykyistenkin takaisinmaksujen kanssa niin kaikki rahat mitä sinne jatkossa laitetaan menetetään ja siten ollen riski on sataprosenttinen

oppositiota on turha teidän syyttää kampittamisesta ja vaatia kentältä ulos ajettavaksi kuten nyt on tapahtunut jos kompastuu omiin jalkoihinsa

sitä järjestelmäähän toki moitittiin epäselvyydestä siitä ettei tiedä meneekö se annettu ääni jollekin saman puolueen ehdokkaalle toisessa vaalipiirissä

kunnat ovat olleet aika kuuliaisia tämän valmistelun suhteen

arvoisa herra puhemies

se on nyt tullut selväksi tässä keskustelussa että jos joku pitää näitä vakuutena niin sitten vakuuden käsite on muuttunut pahasti siitä miten se on perinteisesti pankkisektorilla ymmärretty

kyseisen lisämäärärahan myöntäminen ei kuitenkaan tue ulkomaalaisten kotoutumisen toteutumista suomessa vaan toimivin ratkaisu olisi ensi sijassa rajoittaa sekä turvapaikanhakijoille annettavia sosiaalietuuksia että perheenyhdistämisoikeutta

se on nyt hienoa että hallitus niin kuin myöntää että näillä oikeusoppineitten kannoilla sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kannoilla ja nyt sitten myös kuntien lausunnoilla ilmeisesti alkaa olla vaikutusta

mutta jos katsoo nykyjärjestelmän ongelmia niin nykyäänhän ei tiedä ollenkaan meneekö se ylipäätään oman puolueen hyödyksi lainkaan koska jos ei sitä äänikynnystä ylitä niin ääni menee niin sanotusti hukkaan

vai oletteko te päättäneet että maalista viis hyökkäys ohi kuntalaisten muurin etenee loppuun asti niin oikealta kuin vasemmalta laidalta ja että se pihtiputaan mummo joka viimeisenä vapisee maalissa ohitetaan tarvittaessa vaikka siirtämällä maalia pallon luokse eli runttaamalla kunnat puolipakolla yhteen

nyt on tällaisia huhuja kantautunut euroopasta että tämä välineen koko ei tule riittämään vaan nyt on edessä pankkien pääomittaminen suoraan valtioiden toimesta

joka tapauksessa ainahan ääni annetaan puolueelle ja näin ollen se joka tapauksessa voi mennä jonkun muun ehdokkaan hyväksi kuin juuri sen oman ehdokkaan hyväksi

väestöllinen huoltosuhdekehityksemme ei kestä sitä että laajamittainen kotouttamisennusteeltaan haastavista yksilöistä koostuva joukko saa vuodesta toiseen tuhansia oleskelulupia maahamme turvapaikanhaku tai kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta

kuntauudistusähkystä on tullut hallitukselle arvovaltakysymys

tänne ulkomaille tuntuu sitä rahaa kyllä riittävän mutta meillä edelleen tuolla on keräykset käynnissä lastensairaalan tukemiseksi

se on sellainen raipanisku selkään että ainakin siellä kuntien suorittavassa portaassa duunarien selkänahassa tuo isku kirvelee vielä pitkään

kyllä jonkunmoinen arvojärjestys tässä pitää olla ja toki on joillakin se että ne ulkomaalaiset ovat ensimmäisellä sijalla mutta ainakin itse koen että kyllä suomalaiset lapset ovat tässä suhteessa se joukko jota meidän esiaste pitää täällä joiden etua meidän ensisijaisesti pitää täällä katsoa ja sitten jos rahaa on ja aikaa on katsoa myös ulkomaan asioita

tulee vähän mieleen että olisivatko täällä jotkut valmiita jollekin ihmiselle huutamaan perään että jos lahjoitat vain pari euroa sen ehkä toivotun viiden euron sijaan niin se on vastuutonta

hallinnossakin raavitaan päänahka ruvelle kun mietitään mistä seuraavaksi joudutaan suomen kunnissa säästämään kunnissa joiden palvelutuotanto on kansainvälisesti vertaillen erittäin tehokasta kunnissa joiden tehokkuus ei minkään tutkimuksen perusteella kasva lineaarisesti kuntakoon kasvaessa

mielestäni kaikki apu pitää ottaa vastaan ja suhtautua siihen nöyrästi eikä lähteä tyrmäämään tällaista uutta avausta joka kuitenkin on

sinänsä ei varmaan millään taholla ole tähän esittää mitään patenttiratkaisua mutta haluan tämän nostaa esille koska hallitus on itse luvannut että se taittaa velkaantumisen

on myös täysin eri asia säästää vastuullisesti kuin osaoptimoida rakenteilla eli säästää yhdestä näkökulmasta mutta menettää samalla elinvoimaisuutta ja lisätä kustannuksia toisaalla

arvoisa herra puhemies

meillä on käsillä tärkeä kysymys eli ammattikorkeakoulu uudistus ja se herättää erityisesti kiinnostusta meillä maakunnissa joissa on hajautettuja ammattikorkeakouluverkostoja ja pieniä toimipisteitä

meillä on halu pitää nämä toimipisteet yllä ne ovat meille tärkeitä ja meidän elinkeinoelämälle erityisesti

mikä on tämä tarkoitus sillä että näitä aloituspaikkoja halutaan meiltä valtionohjauksella viedä pois

seuraa pitkä ylimenokausi menetettyjä mahdollisuuksia ja aletaan odottaa sitä kuka viimeisenä sammuttaa valot kunnes sitten huomataan koko alueen taantuneen tarpeeksi ja yritetään epätoivoisesti lähteä uuteen nousuun erilaisin epärealistisin strategiajulistuksin

meillä on oma halu pitää nämä toimipisteet mutta koko ajan jatkuvasti kuuluu että valtion suunnalta viestitetään että jos näitä paikkoja ei vähennetä sivupisteistä ja keskitetä maakuntakeskukseen niin koko ammattikorkeakoulu viedään

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz vastustaa sitä että puolison työmarkkinatuen tarveharkinta poistettaisiin ja perusteena oli tällainen perhepoliittinen näkemys

väestön ikärakenne on joka tapauksessa sen kaltainen monella alueella etteivät liitokset paranna valtiontaloutta ellei tarkoitus ole leikata palveluita

hallituksen olisi syytä myös tiedostaa että epäluonnolliset useista kuntakeskuksista rakentuvat ja muuttotappiosta kärsivät kaupungit olisivat todennäköisesti omiaan lisäämään ihmisten halua muuttaa tällaisista kaupungeista sellaisiin kaupunkeihin joissa on vain yksi selkeä kaupunkikeskusta

se on sinänsä perusteluna aivan asiallinen

mutta silloin pitäisi sitten olla myös sitä mieltä että näitä alempia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin jos kerran perhe on se tärkeä yksikkö tässä teidän ajattelussanne

väitän että pienet kunnat joissa on yksi keskus ovat siis lähtökohtaisesti vetovoimaisempia kuin kunnat joissa keskuksia on useampia

ehkä hallituksen tarkoitus on tällä tavalla kuntia yhteen liittämällä ja sen seurauksena kuntakeskuksia alas ajamalla tiivistää yhdyskuntarakennetta niin paikallisesti kuin maanlaajuisesti vaikka siitäkin on monenlaisia tutkimuksia ettei kaupungeissa asuminen suinkaan ole automaattisesti vähäpäästöisempää kuin maalla tai taajamassa asuminen

kaiken tämän hallituksen aiheuttaman hässäkän jälkeen on varmaan jo likinäköisimmillekin piirtynyt verkkokalvoille miten häikäilemätöntä ja edesvastuutonta on hallituksen peli kuntauudistuksessa

aika lähellä on se tilanne että näin käy

arvoisa herra puhemies

suojelupoliisin tuoreiden tietojen mukaan terrorismiin kytköksissä olevien yksilöiden määrä on suomessa moninkertaistunut vajaan kymmenen vuoden aikana

meidät oppositiossa te vielä ehkä voitte ajaa kentältä mutta kuntalaisia hallituksen ei kannata lähteä enää toistamiseen harhauttamaan sillä he ovat nähneet keltaisen heiluvan ja tietävät että seuraavaksi kuuluu nostaa punainen

supo pitää maamme sisäistä turvallisuutta eniten uhkaavana tekijänä ääri islamilaista terrorismia jonka takana voi olla yksittäisiä äärimuslimeita tai tiettyjä kiihkoislamilaisia ryhmittymiä

lisäksi syyrian pidentyneellä konfliktilla on äärimuslimien liikkuvuutta suomen ja ulkomaiden välillä erikseen kiihdyttävä vaikutus mikä pitäisi huomioida sisäisen turvallisuuden torjunnassa riittävällä tavalla

kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus on toiminut kuntauudistuksessa hyvän valmistelutavan vastaisesti laiminlyödessään parlamentaarisen yhteistyön asiassa

arvoisa herra puhemies

taas kerran huomataan että perussuomalaiset näyttävät olleen tässä vaaleja edeltävänä aikana ja ovat nyt sitten vaalien jälkeen tästä asiasta samaa mieltä kuin aiemmin ja vaikka sitä siitä huolimatta että saavutettiin tällainen aika vaikeakin kompromissi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä on tullut useita puheenvuoroja joissa on myös ihmetelty allekirjoittaneen tavoin tätä hallituksen esitystä ja esittäjiä on ollut kyllä muistakin ryhmistä kuin perussuomalaisista mutta ikävä kyllä kun tuolla hallintovaliokunnassa katsoin miten tämän asian käsittely on edennyt niin siellä vastalauseen takana oli vain perussuomalaisia edustajia jälleen kerran

tänään käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä pyritään täydentämään terrorismilainsäädäntöä muun muassa siltä osin kuin kyse on terroristisen koulutuksen hankkimisesta sekä terrorismin rahoittamisesta

lisäksi koska hallitus on perustellut puutteellisesti ja yksipuolisesti tekemiään kuntarakennelinjauksia ja koska hallitus ei itsekään näytä sosiaali ja terveyspalveluiden osalta tietävän miten se kuntauudistusta aikoo toteuttaa ei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

näiltä osin suhtaudunkin tyytyväisyydellä hallituksen esittämiin lakimuutoksiin mutta terrorismin lopulliseksi nujertamiseksi olisi lainsäätäjien kuitenkin välttämätöntä saattaa myös suomen ulkomaalais ja kansalaisuuslaki aidosti vastaamaan globaalin terrorismin toimintaympäristön muutosta

eli kyllä kun tässä salissa on paljon peräänkuulutettu tätä yhteistyötä on tarjottu yhteistyön kättä perussuomalaiset tarttuivat siihen viime kaudella ja pidämme siitä yhteistyön kädenpuristuksesta nyt kiinni

mutta sen sijaan täytyy kysyä muilta mitä tässä on taas tapahtunut ennen vaaleja ja vaalien jälkeen koska ainakaan eduskuntavaalikeskusteluissa sen takia kai tämä on jätetty lepäämään että siitä käytäisiin sitä keskustelua ette kyllä käyneet tästä aiheesta nähdäkseni yhtään keskustelua joten tuntuu aika uskomattomalta poliittiselta peliltä että nyt olette itsenne kanssa eri mieltä

terroristiseen toimintaan osallistumisesta pitäisi säätää ulkomaalaislaissa siten että se automaattisesti johtaa ulkomaalaisen terroristin maassaolon edellytysten päättymiseen karkottamiseen sekä pysyvään maahantulokieltoon

kun täällä aina populistiksi itse kutakin parjataan niin tuo jos mikä on semmoista kansan kosiskelua millä ei ole mitään arvoa loppupeleissä kun näistä asioista päätetään

mitä sitten tulee vasemmistoliiton linjaan niin sehän on aina tiedetty että olivat ne esitykset miten järkeviä tahansa koskien näitä porsaanreikien tukkimisia niin se ei koskaan ole vasemmistoliiton mielestä semmoinen esitys että se antaisi aihetta kriittisyyteen

tällä tavoin yhteiskuntamme asettaisi korkean kynnyksen esimerkiksi ääri islamilaiseen toimintaan osallistumiselle sillä se automaattisesti johtaisi vierasmaalaisen yksilön suomesta poistamiseen

arvoisa puhemies

myös kansalaisuuslakia olisi syytä reformoida tavalla joka mahdollistaisi kansalaisuu den pois ottamisen niiltä terroristitoimintaan osallistuvilta yksilöiltä jotka ovat saaneet kansalaisuusstatuksen riittävän oleskeluajan myötä suomessa

tähän liittyy rehunjalostus tähän liittyy biojalostuspotentiaali ja tähän liittyvät ne työpaikat

se linja on kyllä valitettava ja nyt vaan vasemmistoliitolle joka ei enää ole edes hallituksen kelkassa mukana olisi myös mahdollista omaa linjaansa tarkistaa

sekin voidaan nähdä jo pelkästään strategisena valintana että turvataan olemassa olevat työpaikat ja muutenkin tuottava toiminta

tästä on pohjimmiltaan kyse

vilpitön uskoni on se että näillä esittämilläni terrorisminvastaisilla lainsäädäntöehdotuksilla suomi voisi tehokkaasti vähentää kansainvälisen terrorismin valtiomme sisäiselle turvallisuudelle aiheuttamaa vaaraa

arvoisa herra puhemies

äänestetään tästä sitten aikanaan että myydäänkö vai eikö myydä mutta siellä nimenomaan liittyy tähän yhteen momenttiin tämä asia ja allekirjoittanut on tehnyt tästä tänään lisätalousarvioaloitteen

itse epäilen että tässä käy helposti nyt niin että niitä valtakunnallisia uutisia kun on verkossa aika paljon tarjolla niin helposti se päälehti esimerkiksi maakunnissa se maakunnallinen päälehti jätetään sitten tilaamatta ja mahdollisesti jos on rahaa paikallislehti vielä tulee koska niitä paikallisia kunnallisia uutisia ei samassa mittakaavassa ehkä ole maakunnallisissa lehdissä tarjolla ainakaan niin tarkasti

perussuomalaisten mielestä koko suomi tulee pitää asuttuna koska emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa suurkaupungistumista kiihdyttäen

puhemies

kyllä tosiaan pitäydytään ihan tässä yhteisesti saavutetussa kompromississa

herää vain kysymys onko hallituspuolueitten edustajilla kun katsoo tätä teidän muuta keskittämislinjaanne ja alueellistamiseenkin suhtauduttiin jokseenkin vähän nuivasti enemmänkin nyt vastaan maakunnallista edunvalvontaa

rypäleaseet

esimerkiksi elinvoimaisen maaseudun asema pikkukaupungit mukaan lukien nousee lähivuosina koska maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuustekijät viittaavat siihen suuntaan

mielestäni se että näin ei enää ole antaa kyllä mahdollisuuden tarkastella tilannetta uudestaan

mielestäni tässä yhteydessä on tarkasteltava myös sitä mikä on tulevien sukupolvien halukkuus suorittaa varusmiespalvelus tilanteessa jossa suomen puolustusvoimat ottaa doktriinikseen hyökkäys on paras puolustus

arvoisa rouva puhemies

jatkossa yksi keskeinen uusien innovaatioiden lähde on paikallisuuden ja tietynlaisen yhteisöllisyyden kokemus jonka pohjalta on hyvä yhdessä rakentaa parempaa huomista

kun tähän aktiivisuuskeskusteluun on menty niin mielestäni nimenomaan sillä että me luomme demokraattisia järjestelmiä suoralla kansanvaalilla lisätään sitä aktiivisuutta kun on jonkinlainen kuluttajansuoja äänestäjällä ja kansalaisella

miinathan ovat puolustusväline mutta niin kuin tästä hallituksen esityksestäkin käy ilmi jatkossa tämän maan puolustamiseen tulee ihmishenkiä menemään enemmän mikäli huonosti käy

onnistunut kuntapolitiikka edellyttää myös kansallista yhteisöllisyyttä ja siksi ei tulekaan hallituksen tavoin jakaa suomea menestyviin kaupunkeihin ja taantuvaan maaseutuun

nythän kun sosiaali ja terveydenhuollon päätöksenteko tapahtuu aika pitkälti perustasolla kuntayhtymissä ylikunnallisissa toimielimissä samoin sitten erikoissairaanhoidon osalta kuntayhtymissä niin tästä johtuen nimenomaan esimerkiksi kunnallispolitiikassa äänestysaktiivisuus on alentunut koska ihmiset kokevat ettei sillä ole kauheasti väliä äänestätkö vai etkö äänestä ja mitä äänestät siellä kunnallisessa päätöksenteossa

arvoisa herra puhemies

eli siinäkin mielessä tämä on tärkeä asia ja pelkään todella että tämä nyt valittu linja on taas yksi askel kohti nato jäsenyyttä

suomen kuntien tulee olla sellaisia että ne pystyvät huolehtimaan peruspalveluiden järjestämisestä alueellaan nykyisen kaltaisen valtionosuusjärjestelmän puitteissa

mielestäni se on nimenomaan rakenteellinen kysymys ja siihen tarvitaan tämä uudistus ja on erittäin hyvä että sitä ollaan viemässä eteenpäin mutta toki olisi tärkeää saada pian tietoa siitä mikä on se ajankohta jolloinka maakuntavaaleja aiotaan tässä maassa käydä

kunnan tulee olla niin elinvoimainen että esimerkiksi tarvetta ylikunnallisiin elinkeinotoimintoihin ei ole vaan ne kyetään uskottavalla tavalla järjestämään kunnan itsensä toimesta

tämä ei välttämättä katso kuntakokoa sillä pienikin kunta voi olla innovatiivinen ja elinvoimainen jos kohta on huomioitava myös se että kuntien välinen ylikilpailu ei ole mielekästä

jotta kunta voi nykypäivänä olla elinvoimainen on sen päätöksentekojärjestelmän oltava kuntalaisten seurattavissa

vain näin kuntalaiset voivat demokraattisen prosessin eli vaalien perusteella antaa valtakirjan luottamushenkilöille edustaa kuntalaisia

erilaisista ylikunnallisista järjestelmistä jotka eivät ole vaaleilla valittuja tulee siirtyä demokraattiseen päätöksentekoon

esimerkiksi elinvoimaa lisäävä elinkeinopolitiikka kunnassa nousee todellisen kiinnostuksen kohteeksi vasta kun se on kiinteä osa avointa ja normaalia päätöksentekojärjestelmää

elinkeinopolitiikka on välttämätön osa kansainvälistä kilpailua erityisesti nousevia talouksia vastaan varsinkin kun otetaan huomioon suomen verrattain liberaali yhteiskuntapolitiikka joka ruokkii syrjäytymistä

arvoisa herra puhemies

se on keskittämiseen pyrkivä ja kaupungistumista korostava mistä kertoo erityisesti suurten kaupunkikeskusten ympäryskuntien liittäminen osaksi suuria kaupunkeja

koko suomen ja demokratian sekä kansallisen tasapainon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista että tehdään myös kuntaliitoksia mutta niiden tulee tapahtua siten että elävä maaseutu pikkukaupunkeineen nähdään tulevaisuuden kilpailukykytekijänä

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen valtionosuuspolitiikka kunnille tuntuu armeijan puolijoukkueteltalta jossa on keskimäärin hyvin kun jalkoja polttaa ja päätä palelee

on korostettava paikallista kulttuuria ja paikallisia yhteistyösuuntia ja yksi hyvä tapa sitouttaa kuntalaisia yhteiseen tekemiseen on järjestää kuntaliitoksista neuvoa antava kunnallinen kansanäänestys tai kuntalaiskysely ja huomioida tulokset päätöksenteossa

ja jos me lähdemme täällä kilpasille eun tuomioistuimen kanssa siinä kohtaa että me emme yhtäkkiä haluakaan sitten maksaa jos olemme tämän sitoumuksen tehneet sen jälkeen sitä pääomamaksua tänne välineelle niin kyllä kylmät käy

hallituksen kuntapolitiikka on ääripolitiikkaa käytännössä eikä sitä voi pitää realistisena ja mielekkäänä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuyrityksenä vaan pikemminkin uhkavaatimuksena

te haluatte myös niille alueille joilla ei ole tällaisia kaupunkeja väkisten luoda sellaiset muuttelemalla näitä rajoja

arvoisa herra puhemies

kävin tätä asiaa tarkastelemassa tuolla opetushallituksen internetsivustolla ja otin sitten sieltä printin näistä miten näitä numeroita oikeasti meidän pitäisi piirrellä ja todella on näin että ykkönen on suora viiva nykyään näin peruskoulussa opetetaan ja seiska on sitten ilman sitä poikkipuuta

kuntauudistus sinänsä tarvitaan mutta ei pidä lähteä liikkeelle näin että valtionosuuksia lähdetään leikkaamaan

nyt vaatimusta on vieläpä ryyditetty liimaamalla kuntakartan päälle raakile terveydenhuoltosysteemi jolla kuntakarttaa sitten perustellaan kun muita perusteita ei löydy

kootaan yhteen porukat ja keskustellaan aiheesta

mitä vakuuksiin tulee niin juuri on meillä tieto että tämä on pudonnut pois itse sopimuksesta ja se on vain kirjaus siellä huippukokouksen osalta

arvoisa herra puhemies